edustaja kalmari esitti mielestäni varteenotettavia näkökohtia rahan keräyslainsäädännön kokonaisuudistustarpeesta

arvoisa rouva puhemies

niillä voi olla tiedossa ja niillä on tiedossa silloin se mitä tämän hallituksen esittämä ja tämän eduskunnan säätämä sote järjestyslaki edellyttää mutta kun kuntaliitoksia selvitetään ja tehdään pitkälle eteenpäin niin miten kunnat voivat tuossakaan tilanteessa tietää mitä vaalien jälkeinen uusi hallitus mahdollisesti sote asioiden osalta säätää

näitä tekijöitä säätämällä me pystymme vaikuttamaan suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrään ja meidän tulee vaikuttaa koska se vaihtoehto että me otamme enemmän kuin mitä me pystymme onnistuneesti kotouttamaan johtaa slummiutumiseen syrjäytymiseen ehkä jopa radikalisoitumiseen joka tapauksessa hyvin kielteisiin vaikutuksiin sekä näille asianomaisille itselleen että suomalaiselle yhteiskunnalle

ei olisi tarvittu minun käsittääkseni edes näiden periaatteiden toteuttamista varten mitään uutta virkamiesapparaattia perustettavaksi oikeusasiamiehen kansliaan

herra puhemies

nyt on kyse hallituksen yhdestä tavoitteesta normien ja turhan sääntelyn purkamisesta prosessien sujuvoittamisesta

matikainen kallström tässä mielestäni aivan perustellusti totesi että sitralla on erittäin hyvä ja kunnianhimoinen hanke kuntien tietojärjestelmien yhteensopivuuden kehittämisestä ja toivoi sille menestystä

on nimenomaan korostettu tietosuojan näkökulmasta sitä että tätä rekisteriä ei saa käyttää esimerkiksi törkeiden rikosten selvittämiseen

se liittyy yllättäen

mitä ensinnäkin tulee haittaveroihin että niillä ei voi olla fiskaalisia tarkoituksia itse olen ymmärtänyt että esimerkiksi tupakan ja alkoholin korkeaa verotusta pidetään haittaverona eli pyritään vähentämään näiden kulutusta ja kuitenkin näillä molemmilla veroilla alkoholin ja tupakan verolla on erittäin suuri fiskaalinen merkitys

tässä teidän mallissanne maakuntamallissa jos se valitaan yksi mies yksi ääni periaatteella kuten te olette esittäneet mikä estää sen että siellä valtuustossa esimerkiksi keski suomessa jyväskyläläisillä on enemmistö ja näillä pienemmillä kunnilla kinnulalla ja muilla ei ole minkäänlaista äänivaltaa

puheenvuoronsa aluksi hän viittasi hallituksen ja opposition neuvotteluihin hän puhui kehysneuvotteluista mutta neuvotteluihin jotka siis koskevat tätä velkaantumista ja sen taittamista

syy miksi suomen hallituskin omalta osaltaan on mukana pyrkimyksissä padota euroopan velkakriisiä on suomen talouden varjeleminen

kannatan tervettä ja vastuullista markkinataloutta ja siihen kuuluu se että voiton mahdollisuus ja tappion riski kulkevat käsi kädessä

nyt edustaja sipilä kun kuitenkin tätä pääministeriltä kysyitte niin se on juuri sellaista viisastelua johon poliitikot tyypillisimmillään suostuvat ja ryhtyvät

minulla on semmoinen käsitys että meikäläisessä alioikeusmenettelyssä on eräitä sellaisia menettelyjä joita uudistamalla voitaisiin myös jo alioikeuskäsittelyssä käsittelyaikoja lyhentää

valitettavasti meillä on rikoslainsäädännössä ja poliisien toimintavaltuuksissa edelleen tänäkin päivänä ja tulevaisuudessakin monenlaisia ongelmia joita pitää pyrkiä korjaamaan esimerkiksi tämä törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointi

luulisi olevan perustuslakimme mukaista että heille voidaan antaa tietoa jolla on merkitystä tässä esillä olevien asioiden kannalta ja että tällainen muotoilu ei olisi perustuslain vastainen toisin kuin perustuslakivaliokunta on nyt katsonut

useinhan syytetyt ja konnat itse tekevät kaikkensa prosesseja venyttääkseen

edellinen vastauspuheenvuoroni edustaja mustajärvelle lähti siitä että kun edustaja mustajärvi varsinaisessa puheenvuorossaan teki sen johtopäätöksen että muutokset työttömyysturvaan eivät lisää työpaikkoja niin totesin että tämähän on sinänsä ihan järkeenkäypää

tässähän työryhmä joka tätä valmisteli esitti noin kymmenen hengen ihmisoikeuskeskusta ja nyt on päädytty kolmeen henkeen

sakn hallitus kokoontuu maanantaina ja silloin mitataan löydetäänkö sieltä solidaarisuutta hoitoalan ja kaupan alan pienipalkkaisille työntekijöille joita tämä hallituksen malli kohtelee epäoikeudenmukaisesti ja epätasapuolisesti

sillähän nimenomaan estetään se että yksi taho voisi yhdelle ehdokkaalle antaa epäterveen suuria lahjoituksia yksta aho ei voi yhden ehdokkaan väliltä joku vois vaikuttaa siltä joiden koko voisi vaikuttaa siltä että siinä syntyy riippuvuutta lahjoittajan ja edustajan välille

pyrimme varjelemaan suomen talouden kasvua työllisyyttä valtion ja kuntien verotuloja sitä kautta hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluita

en osaa ottaa kantaa keuruun palvelupisteen tarpeellisuuteen mutta yleisesti ottaen haluan antaa erittäin vahvasti tunnustusta verohallinnolle sen palvelutoiminnan kehittämisestä

ammattimaista vähittäiskauppaa tai parturi ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä vapunpäivänä ja niin edelleen

kuten sanoin pitäisi myös miettiä sitä mitä asioita me sinne saatamme käsiteltäviksi siis oikeuslaitokseen jonka voimavarat kaikissa olosuhteissa ovat kuitenkin rajalliset

mutta sen haluan sanoa että tämä harmaa talous ja veronkierto on todellinen ongelma myös suomessa

arvoisa rouva puhemies

kun ajattelu on tällaista ollut sekä eduskunnassa että julkisessa keskustelussa ja muun muassa tietosuojavaltuutetun kannanotoissa niin voi sanoa että siinä kyllä painotetaan kovasti tietosuojaa mutta ei ainakaan painoteta rikosten selvittämisen intressiä ja rikoksen uhrin näkökulmaa

minäkin olisin viitannut tähän asiaan sillä tässä keskustelussa keskusta on ilmoittanut että ei pidä säätää lakeja jotka sitovat seuraavaa hallitusta eikä näin voida menetellä

sen takia nämä teidän puheenvuoronne tässä asiassa ovat niin tyypillistä politikointia että te muistutatte todellakin mitä tyypillisintä poliitikkoa

no tämä surkeista surkein hallitus jota kaikki mollaavat ja moittivat että se ei ole saanut mitään aikaiseksi on esimerkiksi myös tässä normien purkamisessa ja prosessien sujuvoittamisessa lähtenyt liikkeelle toisin kuin sen edeltäjä

kyse on siitä että on sekä tämä tietojärjestelmähanke että toinen samanhenkinen hanke eli se että kuntien palkkahallinto ja talouslaskenta keskitettäisiin erilliseen yhtiöön jonka kunnat omistaisivat

eli miten kunnat voivat selvittää kuntaliitoksia kun ne eivät tiedä mitä uusi hallitus tulee tältä osin säätämään ja vaikka tietäisivät sen eli odottaisivat sanotaan vuoden puolitoista niin miten ne voivat tietää miten terveyspalveluiden rahoitus uudistetaan lähivuosina kun kaikki tiedämme että se joka tapauksessa tullaan uudistamaan

on näin ollen selvää että sen että esimerkiksi kreikassa on eletty yli varojen ja että tietyt rahoituslaitokset ovat luotottaneet kreikkaa käytännössä liian halvalla eli aliarvostaneet annettujen luottojen hinnan ja tästä seuraavien ongelmien ylivelkaantumisen ja saatavien mahdollisen arvottomaksi käyneiden niin on selvää että käymisen pitäisi olla velallisen ja velkojien päänsärky

mielestäni niin kuin jo sanoin nämäkin voimavarat vaikkei tässä nyt enää suurista rahoista ole kysymys vai pitäisikö sanoa ettei vielä ole kysymys olisi voitu järkevämmin käyttää

yksi koski juuri sitä ylimääräisen tiedon käyttämistä josta edustaja tolvanen ja ministeri henriksson puhuivat eli sitä että jos poliisi suorittaessaan vaikka huumerikoksista epäiltyjen kuuntelua saa selville jonkun muun rikoksen törkeän rikoksen niin saako tuota tietoa käyttää tämän rikoksen selvittämiseen

kumpula natri kysymys kuuluu

kokoomuksen työlinja näkyy hyvin siinä että hallituksen mielestä työ kuin työ josta maksetaan sopimusten ja lakien mukainen palkka olkoon määräaikainen tai olkoon koulutusta vastaamaton työ on parempi kuin ei työtä ollenkaan

eli miten tässä teidän mallissanne estätte sen että siellä olisi enemmistö esimerkiksi jyväskyläläisillä ja tämä maakunta sitten päättää kaikista asioista

jos te kannatatte painopisteen siirtämistä työn verotuksesta energia ympäristö ja haittaverojen suuntaan jotka ovat kulutusveroja niin miten te samanaikaisesti teette tämän ratkaisun niin että se ei ole askel progressiivisesta verotuksesta tasaveron suuntaan eli miten te näissä haittaveroissa esimerkiksi bensan ostamisessa otatte tämän veronmaksukyvyn huomioon kun teille ei kelpaa se selitys että yleensä varakas käyttää enemmän bensaa ja käyttää enemmän energiaa ja enemmän sähköä kun sillä on isommat asunnot ja mökit ja veneet sun muut ja vielä edustaja kumpula natristä

on erinomainen asia että eduskunnan tarkastusvaliokunta on hyvin perusteellisesti tähän kysymykseen paneutunut ja eduskuntahan tulee lähipäivinä laajasti tästä asiasta keskustelemaan

voi tätä hurskastelua voi tätä käsien pesua

viikonvaihteessa luin salon seudun sanomista juttua jossa kerrottiin siitä kun eduskunta tässä muistaakseni noin vuosi sitten päätti että kotietsinnästä pitää erikseen saada oikeuslaitokseen kannella että onko kotietsintä mennyt siten kuin pitää

minä vetoan tietysti sakhon mutta myös sellaisiin kansanedustajiin kuten edustaja viitanen ja mahdollisesti edustaja heinäluoma joilla saattaa olla vielä yhteyksiä tuonne hakaniemeen että puhuisitte solidaarisuuden ja tasapuolisen mallin puolesta heille

se nostettiin esiin muistaakseni tässä salissa noin neljä vuotta sitten ja nyt tämän päivän lehdestä saatoimme lukea että työryhmä jättää lähiaikoina mietintönsä eli kovin ovat hitaita nämä korjaukset

nyt herra puhemies tässä laissa voimaantulokohdassa perusteluissa sanotaan että laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt sen ja olen ymmärtänyt että laki on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi

muistan hyvin niitä aikoja kun esimerkiksi helsinkiläiset jonottivat pitkiä aikoja viimeisenä veroilmoituksen jättöpäivänä helsingin merihaassa että pääsivät jättämään veroilmoituksensa

toivon että ette tuo sieltä tukholmasta tullessanne ajatusta siitä että suomenkin ihmisoikeuskeskukseen pitää välittömästi palkata kymmeniä juristeja lisää

meillä on nyt tällä hetkellä tässä toisessa käsittelyssä hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa aineslain muuttamisesta

kun edustaja viitanen sanoi että kaikki eivät ole hyviä keräämään kampanja avustuksia niin eivät olekaan mutta kaikilla esimerkiksi edustaja viitanen ei ole pitkää kansanedustajauraa niin kuin teillä ja minulla kaikilla ei ole sellaista julkisuutta takanaan kuten vaikka edustaja alatalolla ja edustaja wallinheimolla ja niin edelleen

en itse ymmärrä miksei esimerkiksi törkeiden rikosten selvittämiseen voitaisi käyttää tätä passirekisteriä

miksi leikkaatte työeläkeläisiltä

nyt on niin että ne jotka onnistuvat kiertämään veroja jättävät veronsa kaikkien muiden veronmaksajien maksettavaksi

tämä jälkimmäinen vaihtoehto valitettavasti on usein se vaihtoehto nuorten kohdalla

nimittäin eläkeläisiä verotuksessa eniten raivostuttaa tämä niin sanottu raippavero ja sen äiti on sdp

sen jälkeen edustaja arhinmäki kysyi miksi leikkaatte kansaneläkeläisiltä opiskelijoilta ja vielä työttömiltä

kun tässäkin talossa on kuntien keskeisiä päättäjiä hyvin paljon niin pitää vaan toivoa että kukin tahollaan vaikuttaisi siihen että nämä kaksi sitran hyvin kunnianhimoista mutta ymmärtääkseni myös hyvin järkevää hanketta myös käytännössä pääsisivät eteenpäin

kirkolliset juhlapäivät ovat joulupäivä toinen joulupäivä uudenvuodenpäivä loppiainen pitkäperjantai pääsiäispäivä toinen pääsiäispäivä helatorstai helluntai juhannuspäivä ja pyhäinpäivä

myös näissä poliisien toimintavaltuuksissa jotka liittyvät peitetoimintaan on näitä rajankäyntiongelmia ja niiden selventämistarpeita nähty useasti aikaisemmin mutta valitettavasti kovin hitaasti näitä asioita korjataan

mitä sitten tulee siihen että tämä ihmisoi keuskeskus tarvitaan juuri sen takia että tämmöinen laajempi ihmisoikeustarkastelu kuten sairaiden ihmisten mahdollisuus saada asianmukaiset ratkaisut omiin valituksiinsa joutuisi ja pääsisi tämmöisen tarkastelun kohteeksi

sen vuoksi ovat nämä hallituksen erilaiset pyrkimykset työllisyyden edistämiseksi joissa on ollut kyse siitä että työttömyysturvaa voidaan käyttää starttirahaksi tai on ollut kyse tästä koulutussopimuksesta jota ministeri grahn laasonen ajaa tai määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta tai nyt esillä olevasta kokeilusta

jos meiltä löytyy vaikkapa jostain hotellihuoneesta surmattu ja raiskattu nainen ja sieltä hotellihuoneesta löytyy myös sormenjälkiä joita tässä lakiesityksessä tarkoitetuissa rikosrekistereissä ei ole mutta joiden haltija löytyisi passirekisteristä niin en voi ymmärtää sitä miksi ei passirekisteriä tässä tilanteessa voitaisi käyttää jotta tämä raaka ja törkeä rikos saataisiin selvitettyä

mutta ei rikoksentekijän oikeusturvan ja ihmisoikeuksien kannalta on arveluttavaa jos kuunnellessa huumerikosta saadaan selville että on varkaus tehty ja voidaan tämä varkaus selvittää

harmaa talous tämän lisäksi vääristää kilpailua

tämän jälkeen verohallinto kehitti palveluja ensinnäkin niin että ilmoitukset saattoi jättää suoraan auton ikkunasta siellä merihaan alla ja sen jälkeen helsingin keskustassa olevassa erityisessä palvelupisteessä ja nykyään tulevat veroehdotukset kotiin ja siellä sitten tarkistetaan että veroilmoitus omalta kohdalta on kohdallaan

arvoisa rouva puhemies

herra puhemies

mutta kun täällä annetaan ymmärtää että eläkkeensaajien verotus olisi tänä vuonna jotenkin kireämpää kuin viime vuonna niin kysyn ministeri stubbilta

rehellisten yrittäjien on hyvin vaikea pärjätä jos kilpailijana on yritys joka laistaa esimerkiksi kaikki työnantajille kuuluvat taloudelliset velvoitteet

eräs kaveri jolle tehtiin kotietsintä huumejutussa valitti kaikesta mahdollisesta tuomio istuimelle tai saattoi asian tuomioistuimen käsiteltäväksi ja hänen mielestään kotietsintään ei ollut aihetta ja kaikin tavoin siinä ei kerrottu hänen oikeuksistaan ja muuta

mutta tämä periaatteellinen ajatus että poistetaan puolison tuloihin liittyvä tarveharkinta mikä on sukua sille mitä täällä vaaditaan aina yli puoluerajojen että opiskelijoiden saamaan tukeen eivät saa vaikuttaa vanhempien tulot ja muuta on sellaista tämän päivän ajattelua että vähän niin kuin perheenjäsenten velvollisuus on vain huolehtia omasta itsestään ja käyttää rahat omaan matkailuunsa ja itsensä kehittämiseen ja mihin tahansa ja muiden perheenjäsenten lasten ja puolison elättäminen onkin sitten yhteiskunnan ja veronmaksajien velvollisuus

maataloudelle annetaan eun ympäristötukea jos oikein muistan satoja miljoonia euroja vuodessa jos olen väärässä niin kollegat varmasti korjaavat ja tähän ympäristötukeen liittyvistä ehdoista on käyty suomessakin paljon keskustelua siinä valossa tulisiko näin massiivisella tuella saada aikaiseksi myös enemmän positiivisia tuloksia ympäristön ja nimenomaan vesistöjen ja itämeren rehevöitymisen kannalta

hallitus on johdollanne pääministerin sijainen katainen toteuttanut vihreää verouudistusta eli painopistettä on siirretty työn ja myös eläkkeiden verottamisesta energia ja ympäristöveroihin eli ympäristön kuormittamisen verottamiseen

esityksen talousvaliokunnan toimialaan liittyvät keskeiset ehdotukset kohdistuvat lupaprosessien kehittämiseen

arvoisa herra puhemies

eikö tämä nyt jo osoita että kaikilta leikataan kaikki osallistuvat tavalla tai toisella näihin yhteisiin talkoisiin jotta lapsemme ja heidän lapsensa eivät joutuisi niin paljon velkaa maksamaan

tässä esille nostamassani asiassa on ilmeisesti kyse juuri siitä että lakia pitäisi siten selventää että tällainen poliisin peitetoiminta ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa olisi mahdollista

arvoisa herra puhemies

kiitän edustaja guzeninaa esittelypuheenvuorosta ja myös siitä että hän piti puheenvuoronsa lyhyenä jotta keskustelulle jäisi aikaa

samoin tapahtuu sitä että kun ratsataan joku työmaa missä työnantaja on vilunkipelaaja sieltä sitten löytyy aina myös pimeitä työntekijöitä

työttömyysturvaan tehdyillä muutoksilla on vaikutusta siihen miten asianomaiset ihmiset työllistyvät ja miten he ottavat tarjolla olevia työpaikkoja vastaan

euroopan neuvosto tekee hyvää työtä ihmisoikeuksien edistämiseksi ja on tehnyt sitä jo vuosikymmeniä

tämä kompromissi nimittäin ei salli varkauksien selvittämistä tai kätkemisrikosten selvittämistä vaikka poliisi kuunnellessaan huumerikollisten puheluja saisi selville että vaikka tuonne on kätketty miljoonien arvosta timantteja jotka ovat tulleet jostain malmin timanttiryöstöstä

ministeri brax viittasi siihen että nyt on sopivaa odottaa oikeuskanslerin ratkaisua niistä kysymyksistä jotka ovat hänellä selvitettävänä

jo voimassa olevan perustuslain ja lakien mukaan sekä oikeusasiamiehen kanslian että oikeuskanslerinviraston tehtävänä on valvoa ihmisoi keuksien ja perusoikeuksien toteutumista suomessa ja on ihan selvää ja näin tänä päivänä jo tapahtuu että jos jonkin yksittäisen kanteluasian yhteydessä tai tarkastuksen yhteydessä käy ilmi että meillä on puutteita esimerkiksi näissä sosiaaliturvan valitusasioissa niin silloin näiden nykyisten viranomaisten ja heidän virastojensa asiana on viedä asiaa eteenpäin julkiseen keskusteluun ja muutoinkin viedä eteenpäin ihmisoikeusasioiden kohentamista tältä osin

onko niin että itse asiassa eläkkeensaajat tänä vuonna maksavat veroa ihan sen mukaan kuin aikanaan valtiovarainministeri rinne budjetissaan viime vuodelle esitti

aihetta ei varmasti ollut sen enempää kuin että sieltä löytyi pussillinen marihuanaa ja siellä haisi marihuanan kasvattamiselle ja kaikennäköisiä välineitäkin löytyi mutta tällaista juttua joutuu nyt salon käräjäoikeus sitten käsittelemään koska me suuressa viisaudessamme päätimme jokin aika sitten että kotietsinnöistä pitää erikseen saada viedä juttu tuomioistuimeen